lapsiasiainvaltuutetun toimiston tasa arvovaltuutetun tietosuojavaltuutetun tai vähemmistövaltuutetun kaltainen hampaaton valvoja ei yksinkertaisesti vasemmistoliitolle riitä

siksi kulttuuri on yksinkertaisesti liian arvokas asia jätettäväksi markkinoiden armoille tänään ja huomenna

nämäkin luvut ovat huikeita mutta ne ovat joka tapauksessa jo lähempänä sitä todellisuutta missä suuri osa suomalaisista ihmisistä ja suuri osa useampien puolueiden ehdokkaista todellisuudessa elää

vasemmistoliitto peräänkuuluttaa eduskunnalta myös vakavaa keskustelua siitä miten ihmisoikeuksien toteutumisen edistäminen aidosti saadaan osaksi kaikkia politiikan lohkojamme

eduskunnan on myös huolehdittava siitä että vanhusten epäinhimillisestä kohtelusta lapsiköyhyydestä naisten ja vähemmistöjen yhdenvertaisten oikeuksien polkemisesta asunnottomuudesta ja ruuan puutteesta tehdään vihdoinkin historiaa hyvinvointivaltioksi itseään mainostavassa maassamme

tulokset osoittavat että hallitus harjoittaa epäjohdonmukaista politiikkaa joka murentaa hyvinvointivaltion ydintä tavalla joka syrjäyttää ja lisää kustannuksia

sinivihreä hallituksemme haluaa kataisen suulla todistaa että keskellä ahneuden aiheuttamaa talouskriisiä markkinoita ei voi säädellä kotimaisilla tai kansainvälisillä pelisäännöillä keinottelijoita ei voi vastuuttaa teoistaan tai irlannin kaltaiseen epäterveeseen verokilpailuun ei ole mahdollista puuttua

on suorastaan sairasta että oikeistohallituksemme on kuitenkin valmis jättämään ihmisten perusturvan ja hyvinvoinnin samojen markkinoiden hoidettavaksi

vasemmisto ei voi hyväksyä sinivih reää veropolitiikkaa ja tulonjakoa jossa suurimman verotaakan kantavat vähiten ansaitsevat ja keskituloiset jossa hylätään eniten apua tarvitsevat ja jossa palkitaan kerta toisensa jälkeen ne jotka kaikista vähiten kantavat yhteiskuntavastuuta

mielestämme hallituksen epäoikeudenmukaisesta ja epäekologisesta veropolitiikasta ei saa edes viherpesulla inhimillisesti tai ekologisesti kestävää

ja mielestämme juuri taloudellinen murros on oikea aika remontoida verotuksemme sellaiseksi että kaikkea tuloa palkoista osinkoihin verotetaan samojen oikeudenmukaisesti laadittujen periaatteiden mukaisesti ja aidosti progressiivisesti

siksi vasemmiston eduskuntaryhmä on tehnyt aloitteet sekä perusturvamallistamme että verouudistuksestamme ja olemme myös aikoneet edistää niitä tämän talousarvion yhteydessä

vasemmiston mielestä juuri nyt on aika osoittaa solidaarisuutta kaikkia maailman köyhiä kohtaan ja kantaa aidosti vastuuta ilmastonmuutoksen hillinnästä

vasemmiston mielestä kansantaloudellisesti kestävää politiikkaa tehdään vain siten että ketään ei jätetä yksin että turvaverkot ovat olemassa kaikille niitä tarvitseville ja siten että kannamme kaikki vastuuta toisistamme maksukykymme mukaisesti

me esitämme leikkauksia sotakaluston hankintoihin mutta aitoja tasokorotuksia perusturvaan ja siksi esitämme myös lisärahoitusta keskeisimpiin peruspalveluihin

afrikkalaisista maista on tullut hyvin vahva kannatus sille että suomi asettaisi elisabeth rehnin tähän erittäin merkittävään yk virkaan

hallituksen luvatessa lisää epätasa arvoisuutta vasemmisto lupaa yhteisvastuullisempaa politiikkaa ja vahvempia turvaverkkoja

jostain syystä kuitenkaan suomen hallitus ei ole tähän mennessä halunnut reagoida tähän kertomalla aikooko se asettaa ehdokkaan ja ennen kaikkea onko tämä ehdokas yleisesti hyväksytty elisabeth rehn

meidän mielestämme suomalaiset ansaitsevat oikeudenmukaisemman suomen

arvoisa puhemies

olen ollut erittäin pahoillani siitä että meidän lastensuojelulakimme joka monellakin tapaa on kuitenkin edistyksellinen ja ehkä myös globaalissa näkökulmassa lapsen etua hyvin kartoittava on jättänyt jälkeensä kuitenkin joitakin aukkoja jotka ovat tehneet tietyissä tilanteissa lapsista näkymättömiä lapsia

he ovat olemassa tilastoissa he ovat olemassa viranomaisten papereissa mutta käytännössä lapsen omat tarpeet ja oma etu ovat jääneet vailla näkyviä tekoja ja näkyvää huolta

tuntuu että monen lapsen kohdalla aita on ylitetty sieltä missä se on matalin välittämättä siitä miten suuria inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia tämä aidan alittaminen pitkällä tähtäimellä tarkoittaa

ehkä tällaisella listauksella ja sen systemaattisella seurannalla voisi olla asioiden käsittelyä tulevaisuudessa nopeuttava ja muutenkin tehostava vaikutus

ensisijaisesti meidän yhteisvastuullisesti pitäisi tukea tietysti perheen vanhempien vanhemmuutta omassa vanhemmuudessaan ja puuttua niihin tekijöihin jotka estävät tämän päivän vanhempia olemasta hyviä vanhempia

erityisen tärkeänä pidän sitä että keskeistä ja korkeaa yhteiskunnallista valtaa käyttävien tahojen toimintaa koskevat kantelut käsitellään suurella vakavuudella

kun vaakakupissa toisaalla on roistojen etu ja toisella lasten etu niin toisin kuin sinivihreä hallitus vasemmisto ei epäröi kenen puolella se on

olettaisin että hallituspuolueilta riittäisi sen verran rehellisyyttä että kertoisivat mihin itse asiassa tälle vuodelle osoitetut lisälainapanokset menevät

valitettava tosiasia kuitenkin on että jossakin vaiheessa joittenkin vanhempien kohdalla on tilanteita joissa tämä vanhemmuus yksinkertaisesti ei ole mahdollista

kun luin kertomusta niin ihmetystä herätti se että virkasyytteitä ei kertomusvuoden aikana määrätty nostettavaksi

ne menevät hyväosaisia hellivien laina alejen sekä harmaan talouden sekä sijoitus ja suuryhtiökeinottelun moraalittomien tuhojen paikkaamiseen tavallisten suomalaisten lasten ja nuorten arjen kustannuksella

tällä hetkellä meidän hieno koneistomme joka jyrähtää käyntiin siinä vaiheessa kun mielenterveysongelmia esiintyy keskittyy kokonaisvaltaisesti pitkälti hoitamaan arkea sairastuneen kuntoutujan ehdoilla

arvoisa puhemies

toveri ukkola tulkaa sieltä sumusta ulos ja päättäkää oletteko te tämän lain tarkkarajaisuuden puolesta vai sitä vastaan koska juuri arvostelitte minua siitä että totesin että tämä laki tällaisena kuin se nyt on eduskunnassa ilmeisesti menossa läpi ei ole tarkkarajainen juuri sen suhteen mitä merkitään vaalikampanjaan kuuluvaksi ja mitä ei

usein tässä prosessissa saattaa kestää jopa puoli vuotta ennen kuin jonkun mieleen tulee että myös lapsiviranomaiselle pitäisi ilmoittaa että mielenterveyskuntoutujan perheessä on huollettavia lapsia

tuon puolen vuoden aikana lapsiperheessä yhtä lailla lapsi kuin hänen sairastunut vanhempansa tai sairastuneet vanhempansa olisivat tarvinneet erityistukea juuri tämän lapsivanhemmuus tilanteen säilyttämiseen edes lähes normaalina tai sellaisena että lapsi todella ymmärtää mistä on kyse

meidän perustuslakimme lähtee siitä että lakien pitäisi olla tarkkarajaisia että ne eivät jättäisi arvuutuksen varaan sitä mitä laissa aidosti tarkoitetaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

silloin kun kyse on esimerkiksi vaalikampanjasta on tietysti kohtuullista että sekä ehdokkaat että äänestäjät ja toimittajat tietävät etukäteen mitkä asiat kuuluvat vaalikampanjaan ja sitä kautta ovat ilmoitusvelvollisia ja mitkä asiat ovat sellaisia jotka tulkitaan esimerkiksi meidän kohdallamme työtehtäviin kuuluviksi tai jonkun muun julkkiksen kohdalla työtehtäviin kuuluviksi

hyvät edustajatoverit

ymmärrän kollegoitteni angstin vielä hetken aikaa jatkaa keskustelua täällä salissa tämän surullisen aihepiirin parissa

elämme pimeää aikaa

monia suomalaisia odottaa mustaakin mustempi joulu

siksi tässä tilanteessa on hämmentävää miten pitkään hallitus on ajanut sammutetuin lyhdyin elvytysaikeidensa suhteen

itsekin haluan tässä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja esittää oman surunvalitteluni kauhajoella omaisensa menettäneille kaikille

näistä tilanteista puhutaan hyvin harvoin ja sen takia olen iloinen että itse asiassa tässä samassa lakipaketissa viitataan myös omaishoitaja asemassa oleviin sijais tai perhehoitajiin

varsinaisesti tähän lakiesitykseen ja siitä annettuun mietintöön liittyvä seuraava kysymykseni ei ole mutta olen pitkään odottanut sitä koska hallituksemme tuo eduskunnan käsittelyyn yhden näistä innovatiivisista uusista rahoitusmekanismeista joka ehkä onkin aika vanha eli pörssivero tai transaktiovero

arvoisa puhemies

vielä muutama viikko sitten työministerimme puolestaan totesi tiedotusvälineille että lomautus ja irtisanomisuhat koskevat korkeintaan vain muutamia tuhansia suomalaisia

aloitteeni kansanäänestyksestä koskien suomen mahdollista nato jäsenyyttä kumpuaa kahdesta eri tekijästä alun alkaen

kynnyksen puuttua lapsen hätään pitäisi olla huomattavasti nykyistä matalampi ja olen tämän lakipaketin kanssa täsmälleen samaa mieltä että lapsen etu on tulla sijoitetuksi mahdollisimman perhemäisiin olosuhteisiin mahdollisimman lähelle normaaleja perheoloja ja tämän ensisijaisuuden pitäisi koskea nykyistä paremmin vauvoista alkaen aina sinne täysi ikään asti olevia sijoitettuja lapsia

samaan aikaan jokainen lukutaitoinen ja uutisia seuraava suomalainen saattoi todeta että lomautus ja irtisanomisuhat koskivat lähes tuhatta uutta ihmistä jokikinen päivä

ensinnäkin huolestuin tavasta jolla suomen hallitus ja suomen eduskunta käsitteli viime kesänä lissabonin sopimusta

olisin mielelläni kuullut talousvaliokunnan puheenjohtajalta oliko tämän asian käsittelyn yhteydessä tai muuten talousvaliokunnassa ollut puhetta näistä muista mekanismeista ja muista tarpeista uudistaa sekä arvopaperi että valuuttakauppaa säätelevää lainsäädäntöämme

edellisen kauden aikana joukko kansanedustajia teki silloisesta eun perustuslaillisesta sopimuksesta vakavasti harkitun kansanäänestysesityksen

syksyn aikana olemme saaneet myös kuulla pankkien luottamuspulasta yritysten rahoituskriisistä tehtaiden sulkemisista viennin hiipumisesta kuntien heikentyneistä talousnäkymistä opettajien sairaanhoitajien ja rakentajien lomautuksista ja irtisanomisista

valitettava tosiasia on että edelleenkin suomessa söpöt vauvat taitavat sijoittua paremmin perheisiin kuin murrosikäiset

tässä joukkueessa oli iso joukko nykyisen hallituspuolueen vihreitten jäseniä ja oletin tietysti että tämä olisi taannut sen että myös lissabonin sopimuksesta keskusteltaessa tässä salissa olisi ollut esillä kansanäänestysesitys

silti julkisuudessa porvarihallitus heräsi huomaamaan laman merkit vasta nyt ja reagoi merkkeihin mitättömillä panoksilla

näin ei kuitenkaan tapahtunut ja tunnen siitä myös kuten olen täällä jo aikaisemminkin todennut itse pientä syyllisyyttä etten ymmärtänyt kansanäänestysesitystä silloin tehdä

onko väärään aikaan ajoitettu henkilöstöleikkuri eli tuottavuusohjelma jo syönyt ministeriöiden aikaa seuraavimmat asiantuntijat vai vaikenivatko ministerit tahallaan taantumasta ja nyt aliresursoivat elvytystä

valitettavasti vaan yllättävää kyllä tämän strategisen valinnan jälkeen laitospaikkojen käyttö on lisääntynyt ja syyt eivät suinkaan ole välttämättä niissä etuuksissa eikä siinä tukiverossa mitä tampereen kaupunki tarjoaa vaan ehkä enemmänkin tämmöisiä tiedotuksellisia ja sitten yleisiin rakenteellisiin tekijöihin liittyviä

mielestäni tapa jolla lissabonin sopimuksesta keskusteltiin ja jolla se käsiteltiin suomessa osoitti hyvin pitkälti suomalaista suhtautumista kansanäänestyksiin

jostain syystä kansanäänestyksiä on vieroksuttu ja jopa halveksittu ja jostain syystä myöskään vallassaolijat eivät ole selvästikään uskaltaneet muullakaan saa merkitä sitä vaateparren kuulla kansaa merkittävissä tapauksissa joissa muutetaan oleellisilta osin joko suomen geopoliittista asemaa tai suomalaisten arkea

lamaan ja taantumaan aidosti varautuva kansantalous ja sen poliittinen vastuullinen johto eivät jää odottamaan kuukausitolkulla vielä huonompia aikoja

lamaan ja taantumaan aidosti varautuva kansantalous ja sen poliittinen vastuullinen johto panostavat nopeasti ja jopa ennakoivasti työllisyyteen koulutukseen yhteisvastuuseen ja perusturvaan

kansanäänestys on erinomainen työväline myös meille edustuksellisen demokratian edustajille täällä tehdä parempaa suomea ja parempaa maailmanpolitiikkaa

sijaisperheeksi ilmoittautuminen on pitkälti kiinni tietysti siitä informaatiosta mitä perheet saavat mutta sen lisäksi myös sellaisista yksityiskohdista kuin siitä mitä mahdollisuuksia on selviytyä arjen normaaleista asioista vaikkapa päivähoidosta

yksikin pitkittynyt työttömyysjakso on sekä inhimillinen katastrofi että kansantaloudellinen tappio

toinen syy minkä takia päädyin tekemään tämän aloitteen kansanäänestyksestä nato jäsenyyden suhteen liittyy tekeillä olevaan turvallisuuspoliittiseen selontekoon jonka olemme ilmeisesti saamassa tähän taloon noin kuukauden sisällä

tervehdin ilolla sitä yksimielisyyttä jolla sekä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö että työ ja tasa arvovaliokunnan lausunto toteavat työterveysresurssien turvaamisesta terveyskeskuksissa

toivoisinkin että tätä lakia hyvin edistänyt ministeri kantaisi huolta tästä taannoisesta korkeimman hallinto oikeuden päätöksestä kahden kunnan välisessä kiistassa jossa sen sijaan vaikka meillä lapsella on subjektiivinen oikeus päivähoitoon niin korkein hallinto oikeus tulkitsi niin että tämä subjektiivinen päivähoito oikeus ei koske sijoitettuja lapsia silloin kun ne on sijoitettu toiselle paikkakunnalle ja tämä lähettäjäpaikkakunta ei suostu maksamaan päivähoitoa

näiden laman lasten omia lapsia uhkaavat nyt monessa kunnassa jälleen leikkaukset opettajien lomautukset luokkakokojen kasvu ja kouluterveydenhuollon supistukset

tästä selonteosta julkisuuteen tihkuneet tiedot ovat kielineet että oleellisia muutoksia suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaan ei olla tekemässä mutta oletan että jonkin verran se kiivas keskustelu mikä georgian kriisin akuutin vaiheen aikana täällä käytiin on saattanut vaikuttaa myös tämän ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon sisältöön

valitettavasti vain samanlaista yksimielisyyttä ei näy ensi vuoden budjetissa jossa kunnille olisi suotu tämä mahdollisuus säilyttää nämä resurssit tässä kurjassa kuntataloustilanteessa

samalla kuitenkin haluaisin myös käyttää tilaisuutta hyväkseni ja muistuttaa lupauksesta jonka eduskunta reilu vuosi sitten antoi eräälle toiselle ihmisryhmälle joka myös on näitten kyseisten lakien nautintaoikeuden saaja

me vasemmistoliitossa olemme panneet huolestuneina merkille ettei hallitus vieläkään tunnu näkevän miten pitkäaikaistyöttömien ja eläkeläisten rinnalla lapsiperheiden määrä kirkon ja pelastusarmeijan leipäjonoissa on viime kuukausina moninkertaistunut

päivähoito usein on kuitenkin myös erityisesti näiden sijoitettujen lapsien osalta tällainen eheyttävä tekijä tämän lapsen arjessa ja toisaalta myös sosiaalista verkostoa lapselle takaava tekijä

senpä tähden alun alkaen esitin että tämä kansanäänestys järjestettäisiin samassa yhteydessä kuin eduskunta käsittelee ulko ja turvallisuuspoliittista selontekoansa

monen lapsen arki on uhattuna siitä syystä etteivät vanhempien rahat yksinkertaisesti riitä edes välttämättömimpään

itse olen myös vähän huolissani siitä että sijaisperheitä valittaessa tai sijaisperheeksi hakeutuessa välttämättä tämä perheiden monimuotoisuus joka on tätä päivää eli erilaiset perhemuodot samaa sukupuolta olevien vanhempien muodostama vanhemmuus tai sitten yksinhuoltajaperheys ei välttämättä näy tässä sijoittajaperheitten kirjossa

juuri tässä tilanteessa tarvitaan toivoa ja kuulevia korvia

mutta missä ovat kokoomuksen keskustan vihreiden ja rkpn konkreettiset teot joilla kasvatetaan yhteisvastuuta tasataan tuloeroja panostetaan aikuisten ammatilliseen osaamiseen muuttuvilla työmarkkinoilla tehdään tuntuvia ja aidosti työllistäviä investointeja tai luodaan kansalaispalkan kaltainen perusturva niille joita uhkaa putoaminen normaalin leivän syrjästä

täytyy myöntää että kesän aikana mielestäni tämä aloite on tullut aikaisempaakin ajankohtaisemmaksi ja tärkeämmäksi koska tässä viime keväänä valtioneuvosto koki merkittävän muutoksen

erittäin maltillisista linjauksistaan tunnettu ulkoministeri kanerva vaihdettiin ministeri stubbiin joka avoimesti flirttailee ja on flirttaillut naton kanssa ja tunnustanut intonsa nato jäsenyyteen

toivoisin myös että tältäkin osin mietittäisiin miten yhdenvertaisia mahdollisuuksia eri perheillä olisi toimia sijaisvanhempina

näitä tekoja ei yksinkertaisesti ole ja niiden harkintaakin hallitus on sysännyt ensi vuoden puolelle aikaan jolloin useat uhat ovat jo muuttuneet lomautuksiksi ja irtisanomisiksi

oletan että se että stubb korvasi kanervan oli myös osoitus siitä että hallituksessa tasapaino nato asioissa on jonkin verran ainakin muuttunut

omaishoidon tuesta annettu laki on mielestäni moneltakin osin lähinnä puitelaki ei niinkään sitova eikä velvoittava laki

toinen syy tietysti oli akuutti georgian kriisi jonka aikana mielestäni vähän turhankin kärkkäästi käytettiin siviilien hätää hyväksi tuputtamalla nato käsityksiä pelastuksena tiettyihin diplomatian epäonnistumisiin

käytännössä tämä on tullut esille siinä että monella omaishoitajastatuksen ansaitsevalla on todella vaikea saada itse asiassa tätä nimikettä tai omaishoitaja asemaa

budjetista yksinkertaisesti uupuvat elvyttävät eurot

savon sanomien kolumnissaan valtiovarainministeri katainen haukkuu ihmisten toimeentuloa parantavien ja elvyttävien lisäeurojen esittämistä rahojen laittamiseksi haisemaan

nekin jotka ovat saaneet kärsivät siitä että he eivät voi käyttää lakisääteisiä vapaapäiviä ja ne jotka pystyisivät käyttämään lakisääteisiä vapaapäiviä eivät pysty niitä käyttämään sen takia että omaishoitajan sijainen perheessä vaihtuu liian usein ja se vaikuttaa tämän kuntoutujan hyvinvointiin siinä määrin että omaishoitaja yksinkertaisesti ei voi tässä tilanteessa ottaa sijaista itsellensä

silti valtiovarainministeri surutta hassaa velkarahaa veronkevennyksiin jotka lisäävät suomalaisten eriarvoisuutta eivätkä levennä pienituloisten leipää

vuosien ja vuosien aikana suomen kansaa on mitattu nato halukkuudesta ja vuosien ja vuosien aikana päättäjistä osan pettymykseksi kansa on ollut sitä mieltä kansan enemmistö että nato jäsenyys ei ole suomen tie

budjetti jatkaakin vanhasen hallitusten epäoikeudenmukaista veropolitiikkaa jossa verovelvollisten määrää karsitaan rikkaimmasta päästä ja raskaimman kokonaisverotaakan maksajia ensi vuonna ovat omaishoitajat lapsiperheet pitkäaikaistyöttömät ja pienituloiset eläkeläiset

valitettavasti nämä mielipidetiedustelut eivät selkeästikään ole vaikuttaneet suomalaisen ulkopoliittisen tai turvallisuuspoliittisen kerman keskusteluihin vaan nato jäsenyys ja sotilaallinen liittoutuminen pulpahtavat aika ajoin kansan tahdosta huolimatta keskustelun keskiöön

toivomus onkin että tämän lakipaketin hengen mukaisesti ministeriö myös miettisi miten kunnissa edistettäisiin sitä tilannetta että jos omaishoitaja tai perhehoitaja turvautuu sijaiseen niin tämä sijainen olisi mahdollisuuksien mukaan pysyvä eli sama henkilö sijaistaisi useamman kerran mahdollisesti pystyvästi toimisi tämän tietyn perheen tai tietyn omaishoitajan sijaisena

mielestäni demokraattisessa yhteiskunnassa vaikeat ja erittäin kauaskantoisetkin asiat kuuluvat kansalaisille etenkin silloin kun niillä muutetaan selkeästi suomen asemaa tai jopa suomalaisten arkea

hallitus ei edes ole halukas antamaan joululahjaa vuokra asujille tai rakentajille

nämä asiat kuuluvat selvästi kansalle ja niistä asioista on puhuttava avoimesti mutta niin että etukäteen jos poliittinen eliitti on valmistautumassa tekemään jotakin päätöstä myös kansalla on oikeat välineet ja oikeat tiedot muovata omaa käsitystänsä

aivan lopuksi kaksi asiaa

arvoisa puhemies

me vasemmistoliitossa uskomme että jokaisesta puolueesta löytyy halukkaita vastuunkantajia vaikeinakin aikoina

yhdenkään yrityksen ei pitäisi kasvaa niin suureksi että sen mahdollinen konkurssiuhka uhkaa koko maailmaa niin kuin nyt viime aikoina eräissä talouskriiseissä on selvästi käynyt ja tämä koskee tietysti myös pankkeja

tosin kuten tässä lakitekstissä perusteluissa jo todetaankin monessa isossa kunnassa tilanne on jo aikaa sitten korjaantunut kohtuullisen hyväksi mutta väittäisin että niillä erittäin vaikeilla pienillä paikkakunnilla joissa näistä perheistä on pulaa tämä on merkittävä signaali

uskomme että monen hallituspuolueenkin edustajan tavoitteena on ennalta ehkäistä lama ja ihmisten ahdingon syventyminen

mutta ennen kaikkea olen huolissani siitä että meiltä puuttuu edelleen vahva hallituksen ote tähän transaktio tai pörssiveroon vaikka olemme aika tuoreen kokemuksen äärellä sekä yhdysvalloista että itse asiassa aika läheltä meitä itseämme eli euroopasta

siksi vasemmistoliiton vaihtoehdossa tarjoamme koko eduskunnalle työvälineitä joilla taataan samansuuruinen ja riittävän iso perusturva eläkeläisille sairaille ja työttömille

toiseksi toivon että mahdollisimman moni kansanedustaja osallistuu tällä viikolla docpoint festivaaliin missä on juuri sijaisperhettä ja lapsen asemaa sijaisperheessä koskeva erinomainen elokuva saamassa ensi iltansa

tämän takia päädyin siis esittämään neuvoa antavaa kansanäänestystä siltä varalta että jostain syystä meidän ulkopoliittinen ja turvallisuuspoliittinen linjamme olisi tämän selonteon myötä muuttumassa

mielestämme jokainen lisäeuro pienituloisten käteen elvyttää kaikista nopeimmin ja tehokkaimmin koko kansantaloutta

hyvät edustajatoverit

tuntuu jotenkin kummalliselta että esimerkiksi tämmöinen muutaman sekunnin sadasosan omistamiseen liittyvä keinottelu on niin vahvassa valtion johdon suojeluksessa kuin mitä se suomessa on

tänään eräs pankkimies totesi valtiovarainvaliokunnassa että ahneelle rahalle tehdään vääristä sijoituksista nopeita ratkaisuja

kansanäänestyksiä on historian aikana siis todellakin aliarvostettu suomessa

tarjoamme oikeudenmukaisempaa veromallia jossa kotimaiselle kysynnälle annetaan piristysruiske vapauttamalla kaikki pienet vuositulot veroista ja laajentamalla veropohjaa koskemaan kaikkia siis myös nykyistä rikkaiden ja muiden tekemän työn hedelmillä elävien veroaatelia

tätä aikaa ehkä tällä hetkellä kuvaakin se että nopeat ja kalliit ratkaisut löytyvät hyvinkin nopealla aikataululla myös hallituksen työkalupakista silloin kun kyseessä on ahnaan rahan liikkeet

mielestäni osasyy siihen että suomalaiset kovin harvakseltaan tätä nykyä osallistuvat edustuksellisen demokratian vaaleihin saattaa olla myös se että kansa kokee että tärkeistä asioista harvoin myös heiltä vakavasti kysytään

panostamme ilmastonmuutoksen torjuntaan ja joukkoliikenteeseen

sekä merkel sarkozy että brittien entinen pääministeri muun muassa vuosi sitten liputtivat erittäin vahvasti transaktioveron puolesta tai silloisen robin hood veron puolesta

valitettavan usein näihin nopeisiin ja kalliisiin ratkaisuihin maksumiehiksi ovat löytyneet ne pienituloisimmat suomalaiset jotka itse eivät talleta eivätkä pysty säästämään pankkeihin suunnattomia summia jotka eivät sijoita eivätkä myöskään keinottele

ja tällä hetkellä sarkozy vetää työryhmää joka miettii ylipäätänsä globaaleja innovatiivisia uusia rahoituslähteitä ja siellä transaktiovero on erittäin korkealla

senpä takia vetoan itseäni huomattavasti tunnetumman ja itseäni huomattavasti kokeneemman kansanedustajan tokaisuun

ja heitämme hyvästit valtion tuottavuusohjelmalle ja henkilöstön supistuksille koska ne juuri nyt ovat yksinkertaisesti väärin kohdistettuja ja väärin ajoitettuja aivan kuten ministerit pekkarinen ja cronbergkin ovat julkisuudessa todenneet

usein argumenttina kuulee erityisesti oikeiston puolelta minkä takia tätä ei saisi ottaa käyttöön että se uhkaa meidän pörssiämme ja uhkaa meidän asemaamme finanssikeskuksena

kyllä kansa tietää

tilapäiset ratkaisut joilla on pikkuhiljaa hivutettu kaikista pienituloisimpien elämänlaatua ehkä muutaman euron kerrallaan eteenpäin ovat valitettavasti osoittautuneet riittämättömiksi koska useimmiten se euro eteenpäin on jo syöty kolme euroa taaksepäin

nälkä ei ruoka kriisin aikana katoa maailmasta ellemme me myös täällä suomessa pidä kiinni yklle eulle ja euroopan neuvostolle antamistamme sitoumuksista

haluamme myös ulkoasiainvaliokunnan tapaan panostaa kriisien ennakointiin en naltaehkäisyyn ja jälkihoitoon nykyistä paremmin satsaamalla erityisesti siviilikriisinhallintaan

eli valitettavasti tällä hetkellä tilanne on se että stakesin kohtuullisen tuoreen tutkimuksen mukaan kaikki tulonsiirtojen varassa olevat ovat selkeästi jääneet miinukselle tulokehityksestä jo useampien vuosien ajan jopa useampien kymmenien vuosien ajan

myönnämme että myös sotilaalliselle kriisinhallinnalle on tarpeensa mutta sotilaallinen kriisinhallinta ei voi olla itsetarkoitus tai väline kasvattaa taloudellisen taantuman aikana asehankintamäärärahoja

erityisen vaikea asema jopa miinusmerkkinen tulokehitys on ollut kahdella myö eritysryhmällä tulo siiri siili erityisryhmällä tulonsiirron saajien kohdalla

tiedostamme että suomelta toivotaan lisää joukkoja afganistanin vaalien turvaamiseen